täällä edellinen puheenvuoron käyttäjä nosti tätä kohtuullistamista esille näissä varuskuntia koskevissa päätöksissä

kyllä tässä pitää maakuntahenkeä olla sen verran että kun pohjois karjalan prikaatin osalta on todettava että se on ollut lähes kaikissa näissä keskusteluissa keuruun pioneerirykmentin kanssa siellä kärkipaikoilla niin on muuten jäämässä todella suuri tyhjiö itä suomeen koko keskiseen suomeen

parantamisen varaa siinä olisi vielä ollut mutta tällä kertaa ei tämän parempaan päästy

talouden näkökulmasta on aivan keskeistä se miten yritykset selviytyvät tämän taantuman yli ja mitä yritysten tukemiseksi tehdään

se ulottuu pitemmälle sinne keskiseen suomeen saakka niin että jos nämä ratkaisut näin toteutetaan niin onhan tämä kylmää kyytiä kaiken kaikkiaan

suorien yritystukien osalta totean sen että on aika vaikea avata sitä pakettia koska se helposti vääristää kilpailua ja tässä varmasti hallituksella on omat mietinnät ennen kuin tätä asiaa voidaan viedä eteenpäin

mutta ehkä se sopii tähän nykyisen hallituksen koostumukseen että reuna alueita tyhjennetään ja keskittämisen vauhti ei kun kiihtyy sitten tänne kasvukeskuksiin pääkaupunkiseudulle

hyvää on myös se että valtiovarainvaliokunnan osalta pystyimme lisäämään perusväylänpitoon merkittävästi euroja lisää samoin vesihuoltoon

nämä ovat hankkeita jotka työllistävät myös pieniä maanrakennusalan yrittäjiä

tähän aikaan varmasti sopii erittäin hyvin se että nämä ovat kohtuullisen lyhytkestoisia ja työllistävät myös maaseutupaikkakunnilla yrittäjiä

levy on

siellä jos missä on tästä työstä puute

mitkä ne vaikutukset maanpuolustushenkeen ovat se jää sitten käytännössä nähtäväksi tulevaisuudessa mutta erittäin huolissani olen niin kuin kaikki pohjois karjalan kansanedustajat

sehän on erittäin vaikeasti hallittavissa ja kun aina yritysmaailmassa pyörii kaikenlaista väkeä jos rehellisesti näin sanoo niin on erittäin hyvä että siihen puututaan kaikin käytettävissä olevin keinoin

perustamishankkeitten osalta totean sen että myös koulujen homekorjauksiin pää on avattu ja uskon että tällä tiellä jatketaan vielä tulevaisuudessakin

vaikka nyt sitten on niin että veroasiat eivät kuulukaan ministeriönne toimialaan niin ollaanko nyt sitten tätä käännettyä arvonlisäverojärjestelmää viemässä eteenpäin vai ei

täällä on käyty varsin laajasti keskustelua rakentamisesta rakentamisen hinnasta ja myöskin valtiovarainministeri otti kantaa siihen että hallitus ei tue kallista rakentamista

niillä muuten pitäisi muutaman prikaatin kohtuullisen kauan kunnossa ja niitä voisi jopa kehittää niin että ei tämä kovin halpaa lystiä ole tämä varuskuntienkaan alasajo ja muuntokustannukset ovat todella mittavia

olisi oikein ja kohtuullista että ministeri ilmoittaisi sen listan joka hänellä on varmaankin jo tiedossa tällä hetkellä ettei kävisi niin kuin varikkojen osalta että puolustusvaliokunta saa pari päivää ennen listan ja edellytetään että siitä ei sitten hiiskuta minnekään ja sitten se tulee julkisuuteen ilman sen laajempaa eduskuntakäsittelyä

toisaalta kun nyt on talouden taantuma niin onko harmaan talouden osalta nyt merkkejä siitä että siellä oltaisiin menossa huonompaan suuntaan vai mikä on tilanne

tulisikin enempi miettiä sitä miten valtiovalta voisi vaikuttaa rakennuskustannusten alentamiseen ovatko kaavamääräykset ja niin edelleen

kyllähän tässä olisi enempi työtä kuin avata sitä että rakentaminen on vaan kallista ja sen takia ei rakentamisinvestointeihin olla enempää rahaa laittamassa

on todettava kuitenkin se että rakennuskustannusindeksi on laskussa

sen vaikutukset asiantuntijakuulemisessa todettiin kuitenkin vuokraneliöhintaan nähden marginaalisiksi ja en usko että sikäli kovin paljon asialle on tehtävissä

korostan vielä sitä että rakennuskustannuksiin voidaan vaikuttaa monella tavalla ja olen ollut toteamassa sen että vuokratalohankkeissa on ollut semmoisiakin laskennassa että julkisivurakenteet on ensin pitänyt puhtaaksimuurata ja sen päälle vielä sitten lasiverhoilu että kyllähän sinne hintaa saadaan jos halutaan

kiitos ministerille rehellisyydestä

totesitte että edellisen hallituksen aikaansaannokset olivat merkittävästi parempia budjetin osalta kuin nyt tämän ja tämä näkyy ennen kaikkea täällä korjausrakentamisen määrärahoissa

te olette esittäneet tänne kohtuuhintaisen rakentamisen osalta että siihen tulisi päästä

en ollut kyllä tampereen torilla kuuntelemassa mitä ihmiset puhuivat mutta tosiasiahan on se että nämä korkotukiratkaisut jotka on nyt tehty ovat sinänsä oikeansuuntaisia mutta riittämättömiä

eikö pitäisi hakea ratkaisua jolla saadaan uusia kohtuuhintaisia vuokra asuntoja ja myös sitten lähteä maankäyttö ja rakennuslain uudistamisessa liikkeelle siitä että niistä ratkaisuista joita siellä tehdään väestönsuojien rakentamisen pakosta luovutaan

yksi hyvä esimerkki

väitän kuitenkin että suhteellisen vaatimattomaksi on jäänyt tämä rakennusten ja rakentamisen rooli tässä selonteossa vaikka kaikki ymmärrämme sen että rakennukset ja rakentaminen kuluttavat merkittävän paljon energiaa

silloin kun merkittävästi lisätään lämmöneristyskerrosten paksuuksia on myös homeriski kasvamassa samassa suhteessa ja toivon että kun näitä rakentamismääräystiukennuksia laaditaan huomioidaan myös nämä asiat siten että homeongelmat eivät ainakaan näitten määräysten myötä lisääntyisi

täällä todetaan vaan näin että valtioneuvosto antaa periaatepäätöksen korjausrakentamisesta

arvoisa herra puhemies

nyt kun asuntorakentaminen on hiljenemässä niin tämä kotitalousvähennyksen ja myös muun energiatehokkuuden tukipaketti tulee erinomaiseen aikaan

mutta sillä on myös toinen vaikutus

tämä on eräs hyvä keino koska tämä tulee työsuorituksesta ja yrityksen tulee olla rekisteröitynyt

ilmanvaihdon kautta ja lämmön talteenoton kautta pystyttäisiin asumisessa syntyvää energiaa hyödyntämään aivan eri tavalla kuin tällä hetkellä

mutta toista asiaa kysyn kun täällä on käyty keskustelua myös siitä että tämä taitettu arvonlisäverojärjestelmä otettaisiin rakennusalalla käyttöön

eli töitä kyllä riittää tässä varsin paljon

kun ministeri vastaa tavallaan tästä rakentamisesta suomessa niin mikä on teidän näkemyksenne tähän asiaan ollaanko nyt tekemässä sitä ratkaisua jossa pääurakoitsijalle siirretään niitä velvoitteita jotka periaatteessa kuuluisivat rakennuttajalle

tulisikin hyödyntää sitä tekniikkaa jota tällä hetkellä maailmalla on jo olemassa esimerkiksi niin että kun on kova sähkönkulutus pakkasaikana niin muun muassa jäähdytyskoneista virta katkaistaisiin automaattisesti tietyin välein tietyissä maakunnissa vaikka puoleksi tunniksi ja näin vältyttäisiin siltä että näitä suuria sähköpiikkejä tulee

nykytekniikka mahdollistaisi tämän täysin hyvin mutta näyttää siltä että pikkuisen täällä on vielä hakusessa se tekniikka joka tällä hetkellä on olemassa

sitten varmasti korjausrakentamisen puolelta kun nyt tämä kotitalousvähennys kohdentuu hyvin pitkälti oma koti ei voi rakentaa mikko omakotitaloihin asunto osakeyhtiöitten osalta tulisi miettiä uusia avauksia miten pystyttäisiin energiaa säästämään

yksi vaihtoehto voisi olla se että ne asunto osakeyhtiöt joissa tehdään energiatehokkuutta lisääviä toimenpiteitä joilla käyttökustannuksia merkittävästi alennetaan voisi vapauttaa kiinteistöverosta vaikka kolmeksi vuodeksi

kun etsimällä etsii niin löytää jotain positiivistakin budjettikirjasta ja kun on rehellinen mies niin kuin keskustan edustajat kaikki ja kaikki kansanedustajat täällä ovat rehellisiä ihmisiä niin yksi positiivinen viesti täältä löytyy

tämä varmasti saisi vauhtia tänne korjauspuolelle

asunto osakeyhtiöissä jotakin on kuitenkin pakko tehdä koska kaikki tiedämme sen että jos uudisrakentamisen kautta lähdetään rakennusten osalta tätä säästöä hakemaan niin se on kyllä liian pitkä tie

kaikki se työ mikä pystytään tekemään harmaan talouden torjumiseksi on aivan oikein ja hyvää ja tässä täytyy antaa tunnustus

se kestää vuosia vuosikymmeniä

kyllä on pakko päästä myös olemassa olevien rakennusten osalta tähän energiatehokkuuden lisäämiseen ja energiansäästöön

se missä määrin poliisit sitten tuolla maaseudun syrjäkylillä näkyvät on iso kysymys

itse olisin ollut kannustamassa sentapaisiin ratkaisuihin joita pohjois karjalassa kokeiltiin eli putkavartiointi oli ulkoistettu nythän se on ollut pakko lopettaa

eli kyllä tekniikka tänä päivänä mahdollistaa todella paljon näitä asioita jos niihin oikeasti puututaan

uskon että tässä myös sitten ministeriöltä tässähän on ympäristöministeriö keskeisessä roolissa varmasti tähän osaamista löytyy

se olisi säästänyt poliisin voimia oikeisiin poliisitöihin

se oli aivan järkevä ratkaisu mutta jostakin syystä sitä ei nyt sitten voitu viedä eteenpäin ja poliisit sitten vahtivat siellä maaseudulla putkassa olevia henkilöitä

mutta kaiken kaikkiaan olisin toivonut kyllä että tämä rakentaminen ja rakennukset olisivat saaneet tässä hieman enemmän tekstitilaa ja sitä kautta myös tähän olisi päästy syvemmin kiinni

nyt näyttää siltä että koko pohjois karjalan maakunta on tilanteessa jossa on esitettävä huolestunut kysymys siitä onko valtio vetämässä kaikki työpaikkansa sieltä pois

keskittämispolitiikka joka on tällä hallituksella se keskeinen lähtökohta näyttää johtavan siihen että nämäkin vankilat ovat lakkautusuhan alla

tämä on kyllä erittäin erittäin huolestuttava asia

en tiedä minne vangit laitetaan jatkossa jos vankiloita pannaan kiinni tuleeko laajoja avovankiloita että vangit ulkoilevat väestön keskuudessa ja joku niitä siellä seuraa vai mitenkä tämä homma toteutetaan koska vankilat ovat käytännössä täynnä

kun markkinaoikeuksissa käsittelyajat ovat erittäin pitkiä nyt sinne on tulossa uusia merkittäviä tehtäviä puolustusmateriaalihankintoja koskeva direktiivi hyväksyttiin täällä salissa niin sanottu putu laki muutama aika sitten on arvioitu että markkinaoikeuden työt lisääntyvät myös tämän lain tulon jälkeen ja ei ole kenenkään etu se että markkinaoikeudessa asioitten käsittely pitkittyy entisestään

erittäin suuri huoli on pohjois karjalan maakunnasta sen takia että sieltä on jo lakkautettu vastaanottokeskukset prikaati on lakkautusuhan alla onko vankilatkin menossa kiinni eli tämä näyttää olevan jatkumoa jolle ei vielä loppua ole näkyvissä

on hienoa että ministeri antoi tunnustusta edellisen hallituksen lähi ja luomuruokaprojektille ja on hienoa että nykyinenkin hallitus jatkaa sitä

uskotteko että ihan oikeasti saadaan metsäenergia liikkeelle näillä suunnitelmilla joita nyt olette tekemässä

ensinnäkin kaavamääräykset määrittelevät myös vuokrarakentamisen osalta minkälaisia rakennuksia sinne voi rakentaa

minä tiedän yhden kaupungin jossa ensin tehdään tiilijulkisivu sen päälle pitää laittaa vielä värilasi

eli kaavamääräykset ovat tässä keskeisessä roolissa

arkkitehdit arassa määräävät mitä saa tehdä ja ara määrää myös hinnat neliöhinnat maksimihinnat sille jokaiselle maakunnalle mitä siellä voidaan tehdä

yleishyödylliset rakennuttajat ottavat melkoisen siivun siitä itselleen kun tekevät näitä ja kunnat ohjaavat aina vuokrarakentamista vuokratalojen rakentamista ara rakentamista semmoisille alueille missä perustamisolosuhteet ovat kaikista heikoimmat

arvoisa herra puhemies

pääluokan molemmat päätuotantoalat maatalous ja metsätalous ovat suurien haasteitten edessä ja kannattavuus on molemmilla aika heikko

muutamia asioita

kun aloititte ministerin toimen niin silloin käynnistitte byrokratian purkutalkoot

sitten me kaikki tiedämme sen että tämä kannattavuustilanne maataloudessa on johtanut siihen että investointitukihakemuksia on osassa suomea varsin vähän pantu liikkeelle

haluan korostaa sitä

se on maaseudun kannalta erittäin tärkeätä

ollaanko ministeriössä valmistelemassa jotakin nyt että tämän hankinta alan byrokratian suhteen saataisiin uusia avauksia lähiruokaa ihan oikeasti markkinoille

senkin ymmärrän näin että metsää tulisi hoitaa se on omaisuusmassa

kysyin kirjallisessa kysymyksessä ministeriltä pari kuukautta sitten pohjois karjalan vankiloitten kohtaloa ja vastaushan oli sama kuin täälläkin että tämän hallituksen aikana ei suljeta yhtään vankilaa

mutta nyt on tiedossa selkeästi se että rikosseuraamuslaitos tekee todennäköisesti jo parin viikon sisällä listan suljettavista vankiloista näin meille kerrottiin pyhäselän vankilassa ja sen jälkeen ministeri tekee oman päätöksen

onko niin kuin edustaja kokko kysyi että tämä hallitus tekee päätöksen mutta sitten se sulkemisvuosi on vasta seuraavan eduskuntakauden aikana

ei tunnu kovin fiksulta toimintamallilta

tässä tulee arvoisa ministeri mieleen aivan sama konsepti mikä oli varuskuntaverkon harventamisen osalta ja jotenkin tuntuu siltä että itä ja pohjois suomi ovat jälleen kerran sen menettäjän roolissa niin kuin tämän hallituksen aikana varsin usein on ollut

teettekö listan tämän hallituksen aikana suljettavista vankiloista

herra puhemies

valitettavasti hallituksen budjettiesityksessä ei ole tehty merkittäviä uusia linjauksia jolla tähän työntekoon kannustettaisiin

kaikki tiedämme viimeisten lehtitietojen kirjoitusten perusteella että suuret pörssiyhtiöt maksavat pääsääntöisesti yhteisöveroa varsin pienen prosentuaalisen määrän ja tämän yhteiskunnan pystyssä pitäminen yhteisöverojen maksun kautta on langennut pk yrityksille

suomi tarvitsee kasvuyrityksiä uusia yrityksiä

on tietysti ollut mielenkiintoista kuunnella muun muassa kokoomuslaisten puheenvuoroja yritysverotuksen madaltamisesta mutta näyttää siltä että kokoomus edelleenkin toimii siten että puhuu täällä salissa eri tavalla kuin sitten hallitus toimii ja sikäli tämä on ollut aika hämmentävää

yritysten sukupolvenvaihdoksia tulisi edistää

nämä asiat olisivat luoneet pk yrittäjyyteen aivan tarpeellisia lisäkasvuedellytyksiä mutta valitettavasti hallitus on toiminut niin kuin se on toiminut ja tällä hetkellä tilanne pk yrittäjien osalta on varsin ongelmallinen

on surullista todeta että perustienpitoon edelleenkään ei lisärahaa budjetissa osoiteta

elinkeinoelämä tarvitsee myös koulutusta joka palvelee elinkeinoelämää

tässä on selkeästi nähtävissä se että yritykset ovat lähteneet mukaan ammattikorkeakoulusektorilla tukemaan koulutusta

tässä on hyvänä esimerkkinä rakennusala ja kaivosala jotka omalta osaltaan vievät tätä koulutusta eteenpäin ja hallituksella valitettavasti tämä asia ei ole kovin hyvin hanskassa

kasvua on perattu ja rakentaminen on hyvin merkittävässä roolissa samoin uusiutuvan energian lisäkäytön vauhdittaminen

valitettavasti petu ratkaisut odottavat edelleenkin julkituloa ja näyttää siltä että tässä asiassa ei päästä eteenpäin

valitettavasti myös budjetissa ensi vuoden osalta tilanne on suorastaan katastrofaalinen